arvoisa puhemies

kyllä minun mielestäni valiokunnassa on hyvinkin yhteistuumaisesti tähän hankkeeseen suhtauduttu päämääränä kestävän kalastuksen mahdollistaminen jatkossakin suomessa

arvoisa herra puhemies

lain sisältöä ohjaa se että käytetään niin sanottua kohtuullisuutta

lakialoitteen sisältö sinällään on oikean suuntainen

tästä on hyvä tämänkin hallituksen ottaa mallia kuinka työmarkkinajärjestöjen kanssa asioita hoidetaan

nyt meillä kuitenkin on eduskunnassa valmisteluvaiheessa myös laki missä valtioneuvosto rajaa saamelaisten oikeuksia eli kalastuslaki jossa rajoitetaan paikallisten asukkaiden kalastusoikeutta niin että metsähallitus hallinnoi inarinjärven kalastusoikeuksista kahta kolmasosaa ja yksi kolmasosa jää sitten muiden käyttöön

jos radalle tulee uusia toimijoita niin on varmasti kaikkien kannalta tärkeintä se että sen koulutuksen järjestää tässä maassa parhaiten osaava henkilöstö että yrityssalaisuudet eivät saa siirtyä ja ehkä se velvoite mutta velvoitteellekin varmasti luodaan hinnastot

onneksi ovat sanat sopimus ja korjaus siellä joukossa mutta niin kuin tiedetään sen sopimuksen uudelleensaattaminen niin että se yksilö vie sen asian eteenpäin on todella vaikeaa markkinat sulkeutuvat tekijältä

täytyy sanoa että erityisen kiitoksen voi antaa tässä ministeri orvolle joka on ottanut valiokunnan vinkeistä onkeensa ja tätä on pystytty kehittämään tämän matkan varrella

toivottavasti kun valiokunta tätä käsittelee tähän tulisi etujärjestöille mahdollisuus kollektiivisesti neuvotella tuottajan kanssa

kysymys on silloin siitä haluammeko tälle ja näille meidän rautateille sellaisia toimijoita joilla nyt on mahdollisuus täällä toimia että heidän koulutustasonsa tulisi jostakin muualta että se ostettaisiin vaikkapa englannista

harmillista että tässä kohtaa ei ole hallituksen ohjelman mukaisia monimuotoisia kalastusmaksuja mikä olisi mahdollistanut esimerkiksi työttömyysturvan varassa olevien alempien sosiaaliluokkien mukaan ottamisen ja olisi selkeästi rajattu tämä vaikka vapautusmaksu eläkeläisyyteen

näitä ristiriitaisuuksia kun nyt on niin tässä ollaan jo tekemässä heti tämän ratifioinnin vastaista toimenpidettä jolla pitäisi turvata nimenomaan saamelaisten oikeudet

siinä mielessä esitys on oikean suuntainen kun huolehditaan siitä että siinä eivät yrityssalaisuudet eivätkä liikesalaisuudet liiku siinä koulutusvaiheessa ja että koulutustaho saa riittävän suuren korvauksen antamastaan koulutuksesta

toivottavasti meillä eläkejärjestelmä toimii siten että myös yleltä päästään eläkkeelle ihan normaalien eläkesäännösten mukaan jolloin sitten tätä valintaa voidaan ehkä jouduttaa eikä näitä ikuisuusvirkoja toivottavasti tähän maahan luoda ainakaan tämän hallituksen toimesta sitä ei tulla tekemään

arvoisa herra puhemies

ministeri arhinmäki hyvin kuvasi kuinka rahanjako suoritetaan ja minun mielestäni on hyvä todeta se että rahaa jaetaan toteutuneen toiminnan perusteella se on oikeudenmukaista

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

se ei saa olla este että jos ihminen jaksaa ja on hyväkuntoinen niin eläkkeellesiirtymisikä siirtyy koska me olemme samaa mieltä siitä että ihmiset elävät pidempään paremman hyvinvoinnin maassa joka on nimeltään suomi

meillä työurien voiko sanoa liian myöhään alkaminen johtuu siitä että meillä tavallisiin vähemmän ammattitaitoa vaativiin töihin pääsyksi työnantajat edellyttävät aina liiankin korkeaa koulutusta

toimenpiteet eivät ole olleet ihan puheiden kanssa niin keskeisiä mutta onneksi parlamentaarinen tarkastusvaliokunta on ottanut asiaan kiinni tuotti raportin ensimmäisenä jolle ei voitu ummistaa silmiä ja sen takia tämä jää vielä elämään

me voimme jokainen osaltamme tietysti kokea sen ainutkertaiseksi ja ainutkaltaiseksi mutta me tiedostamme hyvin itämeren viholliset eli ne samat asiat toistuvat raportista raporttiin

ehkä käyttäisin vielä syyllistävämpää termiä sillä meillä on selkeästi nähtävissä yhteiskunnassa moraalivajetta liittyen siihen kuinka veroja maksetaan kuinka liiketoimintaa harjoitetaan ja tähän osallistuvat kaikki

tässä työtehtävässä koulutus ja sen tuoma kokemus ja työharjoittelu on edellytys menestyä siinä vastuullisessa työssä ja sitä kautta totta kai senioripolkuja pitää varata

nyt olisi oikeastaan aika siirtyä sanoista tekoihin mutta ei varoituksen äänenä vaan se edellyttää nimenomaan tiivistä yhteistyötä ja sitä että vältytään tässä kohtaa siltä että me emme sitoudu yksipuolisiin ratkaisuihin joilla me sidomme itsemme kiinni sellaiseen kiikkuun että

tässä ei voi vain osoittaa yhtä toimijakenttää vaan tämä on laajempi veltostuminen meidän moraalimme kanssa

minun mielestäni verohallinnon pitäisi olla yksi erityinen kohde johonka me keskitämme katseet sillä on surullista että oikeusasiamies maija sakslinin raportin mukaan verohallinnon jäätyä niin sanotusti housut kintuissa kiinni edellytettiin salaamista tilanteessa missä suomelta jäi selkeästi miljoonia saamatta ulkomaisten pankkikierrätysten kautta tai itse asiassa ne ovat liechtensteinissa suojassa

ei missään tapauksessa tehdä sellaista ratkaisua jonka me kustannamme sitten vain yksinämme itämerta suojellaksemme

työpaikkojen säilyminen on tärkeää

täällä edustajat kettunen ja ruohonen lerner jo vannoivat sen nimeen että he eivät usko tekniikkaan mutta ehkä kannattaa tämä historiakin katsoa minkälainen on ollut se talteensaanti siinä prosessissa

meillä on hyviä omia hankkeita joita pitää edelleen tehostaa ja edustaja korhosen kanssa on helppo olla samaa mieltä

vesien jätevesien kanssa ollaan epäonnistuttu mutta tekniikka sinällään on koeajoja myöten näyttänyt että se on metallia hyvin talteen saava prosessi niinkin laihoista pitoisuuksista huolimatta kuin on

toivottavasti meneillään olevissa lainuudistuksissa meidän neuvottelevat virkamiehemme ja ministeri saavat sellaisen ratkaisun aikaan että me pystymme keskustelemaan puolalaisten tahojen kanssa että heidän harjoittamansa melko aktiivinen ryöstökalastus pystyttäisiin saamaan edes kohtuullisiin mittasuhteisiin jotta meillä olisi mahdollisuus tämän nousevan ja takaisin nousuun palaavan lohen kanssa menestyä tässä huomattavasti paremmin

hidasteltiin tarkoituksenmukaisesti tai se on maallikon näkökulma suotakoon se kansanedustajalle tässä vaiheessa koska niin voimakkaasti tämä asia on tehty että viivyttelemällä asia vanheni

meidän pitää uskaltaa puhua siitä että yksilön oikeudet ovat todella tärkeitä ja mikäli niitä ei korosteta niiden merkitys ja ihmisoikeuden merkitys romuttuvat

eli nyt kysymys kuuluu mietimmekö asiaa siten että miksi koulutamme meillä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa osaajia yhteys siihen että elinkeinoelämän tarpeet ja meidän yhteiskunnan rakenteet edellyttävät sitä että meillä on huippuosaamista ja tässä keskustelussa pitää enemmän tuoda juuri edellä mainitun kaltaisia asioita

kuinka saamme tukittua sen kanavan että meillä esimerkiksi kanadalaisessa omistuksessa oleva kaivosyhtiö kierrättää ruotsalaisen tytäryhtiön kautta varoja edelleen kanadaan kun suoraan ei saa vietyä kuinka pidettäisiin nämä rahat täällä

siinä mielessä uskoisin että pelkästään nopeampi toiminta siinä olisi selkeästi antanut jo ihan oikeasti meille miljoonia tähän

aina joskus otetaan se ensimmäinen askel ja nyt tämä hallitus on sen ottanut ja talousvaliokunta omissa perusteluissaan on hyvin esille tuonut mitä mahdollisuuksia tämä avaa

se vaatii tietysti meiltä myös omia rohkeita toimia

arvoisa herra puhemies

yksi semmoinen ikävä piirre tässä harmaassa taloudessa ja sen toimeliaisuudessa on tietysti nyt sisäministeriön huomautukset siitä kuinka krp on henkilöstöpalkkauksessaan laiminlyönyt niitä velvoitteita

pahoittelen jo nyt sanavalintojani mutta täytyy sanoa että edelliseen puheenvuoroon on pakko sanoa että ehkä politiikan kotiuttaminenkin olisi jossain kohtaa tarpeellista että havaitaan mitä suomessa on tapahtunut

on oikein kritisoida kyllä tapahtunutta mutta täytyy muistaa että kolmikantaisuus todellakin tarkoittaa sitä että kolme osapuolta on neuvottelupöydässä niin kuin tämänkin kokonaisratkaisun yhteydessä oli

edustaja rajamäelle voin ihan hyvin sanoa että vasemmistoliitto vastustaa myyntiä ja ilman minkäännäköisiä selvityksiä

kuten edustaja mykkänen toi esille mikä on se tarve miksi me tarvitsemme korkeaa osaamista on se että me voimme pitää elinkeinorakenteita ja hyvinvointivaltiota pystyssä ja sitä kautta meidän tarvitsee saada jatkossa tänne myös kansainvälistä osaamista niitä uusia ihmisiä jotka avaavat meille ovia globaalille jopa viennille koska juuri jokainen maasta tänne tuleva opiskelija jolla on oma kanavansa jo omaan yhteiskuntaansa kulttuurin tuntemus voi edistää sitten omalta osaltaan meidän vientiteollisuuden ja meidän sitä kautta rakenteitten parantamista

esimerkiksi tämän hallituksen aikana maata louselinkeinosektorille jokainen lainsäädäntö on tuonut lisää henkilötyövuosia eli lisännyt byrokratiaa

rauhaa ei voida edistää jos me emme saa osapuolia samaan pöytään ja tässä mielessä äskeinen edustaja kanervan puheenvuoro oli hyvin kantaa ottava siihen että nyt olemme mahdollistamassa että pyritään siihen että ihmiset jotka ovat osapuolia oli paikka mikä hyvänsä ovat pöydässä ja siinä mielessä yhdyn niihin kiitoksiin sen suhteen mitä työtä edustaja kanerva on tämän prosessin edestä tehnyt

on vain aika erikoista että talousvaliokunnalle tämä asia ei tullut lainkaan käsittelyyn että hallitus röyhkeydessään ohitti elimen joka valtio omistusohjauksen myyntivaltuuksia normaalissa järjestyksessä kyllä käsittelee

edellinen hallitus tai sitä edellinen hallitus ei voi yritysten irtisanomisille kyllä yhtään mitään

mutta täytyy myös muistaa että hovioikeus itsessään päättää tarvitseeko se todistelua vai ei

tämä on oikea suunta

toivottavasti seuraava eduskunta seuraava hallitus ottaa vielä rohkeampia askeleita niin että lupaprosessit ovat yhteensidottuja niin että eri hallinnonalat tekevät yhteistyötä valmistelu etenee tasapainoisesti turhista valituskierteistä ja asian viivyttämisestä päästään eroon

arvoisa puhemies

edustaja lohi toi juuri tuossa puheenvuoronsa lopussa sen oleellisen asian esille että meillä pitää olla mahdollisuus kehittää koko poliisitoiminnan hallintoa

mutta arvoisa rouva puhemies hallitus lyö omalla leikkauskirveellään jo ammottavaan työttömyyden haavaan vielä lisäiskua ja sitten täällä meidän pitäisi juhlistaa sitä että nyt laastarilla koetetaan paikata tätä asiaa

ehkä olisi pitänyt olla proaktiivisempi myös hallituksen osalta tuoda ja selvittää tämä asia jo siinä vaiheessa kun sopimusta ollaan tekemässä

miksi tällainen käsittely että se tuodaan tässä lisäbudjetissa eikä siinä normaalissa käsittelypaletissa jossa nämä asiat normaalisti kulkevat ja jolla tavalla tahdikkaasti eduskunnassa pitäisi myyntivaltuuksia ja omistajaohjauspolitiikkaa harjoittaa

terholle ja haglundille

ainakin käyttämäni puheenvuorot ovat halunneet tämän keskustelun osalta tuoda sitä positiivisuutta ilmi että ei rikastuminen ole syntiä

on kovasti keskitetty ja se on tavallaan vienyt sieltä kenttäorganisaatiosta mahdollisuuden rakentaa sinne sellaisia terveitä hallinnollisia tehtäviä jotka ovat pois ehkä sieltä keskitetyn hallinnon piiristä ja ovat kuitenkin alueellisesti tehokkaita ja hyvin käytettävissä olevia malleja hoitaa tätä senioripolkua

jos siitä olisi aidosti ehkä jo siinä vaiheessa tullut jotakin kritiikkiä niin että hallitus ja eduskunta sysätään selkeästi sivuun ja poliittinen valta otetaan jostakin muualta niin sitten ymmärtäisin kyllä edustaja katajan arvostelun

ja kun me nyt täällä näistä ilmoitusvelvollisuuksista keskustelemme niin kyllä tässä kohtaa on hyvä laventaa sitä että me toivomme tavallaan varsinkin täällä sitten oppositiossa kuten minun mielestäni ojala niemelä aivan oikeutetusti sanoi sitä että se kulttuuri minkä edelliset pääministerit ovat omaksuneet olisi jatkunut

arvoisa rouva puhemies

mutta nimenomaan ei unohdeta sitä että opiskelu sinällään on itseisarvo mutta pitää se kansallinen itsekkyys pitää siellä taustalla että minkä vuoksi me tätä teemme

tässä on käyty hyvää keskustelua ja mielestäni edustajat kanerva ja kari tekivät hyvän poliittisen analyysin siitä kuinka päätöksenteon pitää mennä

mutta tähänkin liittyy yksi semmoinen kummallinen en voi sanoa sitä moraalittomaksi mutta asenteellisuus siihen kuinka harmaata taloutta käsitellään

on aivan selvää että jatkossa meidän pitää nopeasti pystyä rakentamaan malleja joilla eläköityminen tapahtuu myös sen oman työkykyisyyden ja tehtävien arvioinnin perusteella pehmeämmin mahdollistaen normaalin eläkkeen saamisen

nyt lähdettiin jo pyytämään alamittaista lohta

ja siinä mielessä pitää uskaltaa ajatella sitä että tämä ei ole uhrilahja elinkeinoelämälle vaan tämä on sitä varten rakennettu järjestelmä jotta me pystymme olemaan tässä globaalissa kilpailussa mukana ja se tapahtuu vain huippuosaamisella

pitää olla harkintaa mutta haluan kyllä toistaa sen mitä edustajat arhinmäki ja mustajärvi toivat esille että meillä pitää olla se oma harkinta siitä ja erityisesti tämän pitää painottua siihen vapaaehtoisuuden mahdollisuuteen mikä tarkoittaa sitä että kukaan joka maanpuolustukseen asevelvollisena lähtee ei sitoudu tähän käytyään niin sanotusti armeijan vaan jokaisella pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen onko hän käytettävissä tällaisiin joukkoihin

hallitus ei esityksessään ollut sillä kannalla kuin nyt onneksi valiokunnan mietintöön tuli että työn aloittamisen osalta pitää olla jo näiden lähetettyjenkin työntekijöiden tiedot tiedossa

siinä mielessä keskustelu on ollut oikeutettua enkä tiedä sitten mikä on arvovallalle sopivaa taikka ei mutta toivotaan että linja sinällään tämän avoimuuden kohdalta jota varsinkin pääministeri ollessaan talousvaliokunnassa noudatti se helikopterinäkökulma jolla hän aina piirsi sitä kuvaa että mikä mihinkin vaikuttaa voisi jatkua kun hän toimii nyt pääministerinä

meidän omassa hallituksessakin on ollut toimenpiteitä joita eivät rakennusalan yrittäjät eivätkä rakennusalan työntekijät ole toivoneet

arvoisa herra puhemies

mutta toki tärkeää on se ettemme tee nopean toiminnan joukoista maailman hitainta toimintajoukkoa siksi että meillä päätöksentekoprosessi on niin pitkällinen että kriisi on jo ohi kun meillä on tehty täällä päätös

ristiriitaa oli käänteisen arvonlisäverojärjestelmän osalta mutta nyt toimijat ovat tulleet johtopäätökseen että se on hyvä

edustaja heinonen rupeaa nyt harrastamaan jo noitavainoa

erinomaista nyt tätä käännettyä mallia ollaan itse asiassa jo haluttu ja eduskuntakin on ollut lakia säätämässä hallituksen esityksestä kun romualalla itsellään on ollut tähän toiveita

arvoisa herra puhemies

lyhyestä virsi kaunis

toivon että harmaan talouden käsitettä laajennetaan koskettamaan koko yhteiskuntaa ja siihen liittyviä toimia

me raapaisemme pintaa tämän veronkierron osalta mutta meidän välineistömme ei vielä anna mahdollisuuksia siihen että meillä tämä todella iso aggressiivinen verosuunnittelu vuotaa rahaa tästä maasta liiaksi

pitää nyt muistaa kunnallispolitiikasta se että lautakuntiin voi tulla jäseniä jotka eivät ole olleet edes ehdolla joten ei nyt ruveta tätä rakentamaan

kaiken kaikkiaan esitys keventäisi miehiin kohdistuvia lakisääteisiä velvoitteita ja kevennys koskisi myös naisia jotka suorittavat vapaaehtoisen asepalveluksen

minun mielestäni tämä verotuksellisen ja verottoman työn tekeminen on hyvä nostaa esille ja minun mielestäni ne pitää käsitellä perusteellisesti ja erottaa myös se saako työtön olla vaalityössä tekemässä kampanjaa koska häntä verotetaan siitä talkootyöstä jos siitä maksetaan vaikkapa kilometrikorvausta mutta töissä käyvää joka vapaa aikanaan sen tekee ei veroteta

palvelusajan lyhetessä voidaan tietysti kyseenalaistaa kuinka onnistuneesti voidaan jäntevöittää koulutusta mutta itselläni on vahva usko siihen että juuri juhlapyhien aiheuttamat katkokset ovat niitä joita on hyvä tässä kohtaa harkitusti katsoa ja on hyvä todeta että jättämällä ne pois voidaan jäntevöittää koulutusta ja samalla huolehtia myös henkilökunnan jaksamisesta ja ehkä vielä paremmin perheen ja työn yhteensovittamisesta sillä myös kantahenkilökunnalla on perheet joulut ja juhlapyhät

arvoisa rouva puhemies

tässä on ollut hyviä perusteluita miksi tämä on hyvä asia ennakointi siihen että afrikka voi olla ja todennäköisesti on yksi kasvava markkina alue

siihen liittyvät sitten nämä meidän kotimaiset alueelliset lentokentät sillä kun tuolta maakunnista lähdetään tekemään sitä tässäkin eräässä puheenvuorossa mainittua yhteisen hyvän eteen olevaa myyntityötä niin on hirvittävän tärkeää että meillä on luonnolliset yhteydet eri alueilta

puolustusvoimia sovitetaan muuttuneeseen turvallisuusympäristöön

massa armeijoiden ai ka on mennyt ja asepalvelukseen määrättävien osuus miesikäluokassa on laskussa

arvoisa herra puhemies

satakunnankin osalta on erityisen tärkeätä että kun meillä on erittäin aktiivinen automaatiomarkkinointi ja sillä alalla toimivat yritykset niin sieltä myyntimiehet pääsevät inhimillisesti ja nopeasti nyt tällä hetkellä nimenomaan aasian markkinoille mutta myös ympäri maailmaa

aseistakieltäytyjien varusmiespalvelukseen verrattuna ylipitkä siviilipalvelukseen käyttämä aika toimii enemmänkin rangaistuksena kuin kansalaisten yhdenvertaisena kohtelemisena

saammeko repiä sen saman tien kun tavoitteisiin ei olla pääsemässä typeränä kysymyksenä joka on tänään

kun kyse siis on samalla maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta pitää osata kuitenkin nähdä ja kunnioittaa yksilön periaatteita ilman syyllistämistä

tässä turusta tarvitsee sen verran lohdutella että asia on vielä onneksi eduskunnan käsittelyssä ja talousvaliokuntakin rakentelee mietintöjä ja tekee vielä kuulemisia niin että toivottavasti asiat tästä selkiytyvät

on hyvä että tutkitaan myös minkälainen motivaatio on niillä ihmisillä jotka kieltäytyvät asepalveluksesta ja onko oikein että ihmisiä rangaistaan omista syvistä periaatteista

arvoisa herra puhemies

minä näen että näillä alueellisilla lentokentillä on todellakin mahdollisuus myös tervehdyttää tätä meidän matkailua

keskustelu on ollut värikästä ja minä olen kyllä nyt sitä mieltä että lauletaan suvivirttä jatkossakin sopii kovasti hyvin joskaan se nyt tähän keskusteluun ei juurikaan kauhean hyvin sinällään sovi

pitääkö se olla rakennuslupapäätöstä harkittaessa vai niin että siihen osakassopimuksella sitoudutaan

siviilipalveluksen alkamis ja päättymisajasta mahdollisen opiskelupaikan tai pääsykokeiden ajankohdasta ja muista syistä johtuen monelle voi tulla jopa kahden kolmen vuoden tauko normaalista työelämästä tai opinnoista

me olemme nyt kopioineet islannin mallia jossa lentokoneen pysähtyessä täällä esimerkiksi helsinkiin me pystymme nopeilla alueellisilla lentoyhteyksillä antamaan tänne tuleville turisteille jotka ovat täällä vuorokauden mahdollisuuksia saada niitä elämyksiä muualtakin suomesta kuin vain niin että he ovat helsingissä hotellikuolemassa

nyt on kysymys siitä että yrittäjällä sen halun vuoksi ei ole mahdollisuutta pitää sitä vapaapäivää jonka hän oman jaksamisensa oman perheensä jaksamisen vuoksi haluaisi pitää

arvoisa herra puhemies

siis kaiken kaikkiaan siviilipalvelusajan merkittävämpi lyhentäminen olisi työurien pidentämistä samoin kuin se tässä toimii myös asepalveluksen ajalta

joudutaan tilanteisiin että yrittäjä joutuu kohtuuttomaan asemaan joutuessaan pitämään liikettään auki ehkä oman jaksamisensa takia vieraalla henkilöstöllä jolloin palkkakustannukset tulevat sen liikevaihdon osalta kalliimmiksi kuin mitä se toiminta sitten tuottaa

toivottavaa olisi kun tätä lakia valmistellaan että aloitettaisiin keskustelu myös siviilipalveluksen uudistamisesta ja siinä voitaisiin kuitenkin paremmin huomioida maanpuolustukselliset lähtökohdat ja tarpeet ilman asepalvelusta

arvoisa puhemies